henkilökohtainen työllisyyssuunnitelma ja toimenpiteiden räätälöinti edistävät työllistymistä

koulutus työkokeilu palkkatuki ja muut aktivointitoimet auttavat työttömiä kehittämään ja ylläpitämään omaa osaamistaan ja työmarkkinavalmiuksiaan mikä myös edistää heidän työllistymistään

iäkästä henkilöä kannustetaan siellä voimakkaasti elämään mielekästä elämää mahdollisimman itsenäisesti

minua vähän häiritsee se kun puheenvuoroissa usein esiintyy tämmöinen hyväpaha vastakkainasettelu että asiakas joutuu ja nöyryytetään asiakasta ja sitten se paha sosiaalitoimisto pyytää

kun henkilö myöhemmässä elämänvaiheessa sitten tarvitsee hoivapaikkaa hän on yhä oman elämänsä keskiössä ei auttajiensa tahdon varassa ja saa itse päättää mahdollisuuksien mukaan omasta elämästään

sosiaalitoimistossa virkailijoilla on hyvä halu auttaa ja nimenomaan auttaa näitä asiakkaita laajemminkin kuin sen toimeentulotuen yhteydessä

laki nykyisellään on vain ollut aika tiukka ja me voimme itse katsoa peiliin sitten siinä että miten miten sitä millaisen lain millaisia lakeja täällä tehdään ja millaisia lakeja nämä virkailijat tuolla sitten toteuttavat

määrän arvioidaan edelleen kasvavan

nyt jo tiedetään että liian tiukka suhtautuminen esimerkiksi ruoan rasvan ja suolan määrään ihmisen elämän loppupäässä ei ole tarkoituksenmukaista eikä lisää vanhuksen hyvinvointia vaan terveydellinen tilanne voi jopa pahentua vanhuksen kieltäytyessä syömästä

arvoisa puhemies

kelassa osataan toden totta esimerkiksi perintä hyvin tehokkaasti siellä on hyvin tehokas tietotekniikka jolla pystytään mahdollistamaan monia asioita mutta sosiaalitoimiston parhaat puolet ovat nimenomaan se ihmisten kohtaaminen ja sosiaalityön osaaminen

lainsäätäjien tehtävä on turvata jokaiselle vanhukselle yhtäläinen oikeus hyvään hoivaan ja työntekijöille mahdollisuus toteuttaa se käytännössä

arvoisa puhemies

minä en nyt oikein ymmärrä

resurssien vähentäminen ei saa heikentää työterveyslaitoksen tutkimustyötä niin että työelämän laadun kehittyminen ja työurien pidentyminen vaarantuu

satakuntalaisten puolesta vetoankin nyt ministeri vapaavuoreen

arvoisa puhemies

maanantaina rauma sai oman mustan maanantainsa valitettavasti kun stx ilmoitti rauman telakan nykyisten toimintojen lakkauttamisesta

arvoisa puhemies

ihan ensimmäiseksi pitää kysyä ministeriltä että mikä mennyt oikein tai miten ministeri ajattelee miten meidän oikein pitäisi tiedottaa kansalaisia uudesta sosiaalihuoltolaista jos kerran on niin että me lainsäätäjät täällä peräänkuulutamme lapsiperheiden kotipalvelun puolesta samanaikaisesti kun meillä on uusi sosiaalihuoltolainsäädäntö täällä juuri hyväksyttynä

valtiota on syytetty tästä päätöksestä mutta selvää on että yhtiö teki itse omat valintansa keskittyä pääasiallisesti risteilijäbisnekseen

arvoisa puhemies

vielä lopuksi yksi iso asia mistä usein tässäkin salissa puhutaan nimenomaan tietotekniikka ja ict asiat

valtio teki taannoin myös omaa pohdintaansa telakkateollisuuden tulevaisuudesta ja tällöin tuli siihen tulokseen että arktinen osaaminen on se osa alue johon laivanrakennuksessa kannattaisi keskittyä

raumalla olisi mahdollisuudet tällaisen telakan toimintaan jatkossakin ja siihen me uskomme edelleen

arvoisa puhemies

minä ymmärrän että sieltä ministeriaitiosta käsin voi alkaa tuntua siltä että sitä paksua nahkaa tarvitaan suhteessa ulkopuolisiin ihmisiin

nämä järjestelmät kun otetaan käyttöön ne tulevat hyvin blankona ja sitten osa kunnan työntekijöitten ajasta on mennyt siihen että ylläpidetään näitä järjestelmiä

valtio voisi toimia neuvottelukumppanina stxään päin rauman telakan irrottamisesta ja myymisestä ja siten voitaisiin varmistaa myös valtion huoltovarmuus

arvoisa puhemies

olen tarkistanut senkin että tähän järjestelmään pystytään samaan myös tällaisia hälytyksiä esimerkiksi sellaisista asioista joita halutaan poimia kuten jo aikaisemmin sanoin vaikka esimerkiksi nämä täysin tulottomat ihmiset ja tämä on tärkeätä

onko tällaisia neuvotteluja käyty ja miten hallitus aikoo varmistaa että suomesta jatkossa tulisi arktisen osaamisen johtava maa

sen vuoksi me kannatamme sitä

mutta oikeastaan mietin onko tässä pohdittu nyt mikä kuntien välitystilin tarve on jatkossa jatkuvatko välitystilit edelleen vai poistuvatko nämä nyt sitten tässä perustoimeentulotuen siirtämisen myötä

kaiken kaikkiaan laskelman suurimmat epävarmuudet liittyvät tietopohjan heikkouteen

sitten oikeastaan vielä olisin kiinnostunut siitä kysyisin ministeriltä että tässä laissa useammassa kohdassa nyt kuitenkin määritellään kunta toimintayksiköksi vastapuolena kelalle

uskokaa tutkittuun tietoon

mietin että täällä on kuitenkin aikataulullisesti lain voimaantulo lomitettu sote uudistuksen kanssa mutta miten muuten tätä lakitekstiä suhteessa sote uudistukseen on pohdittu

tekisi mieli sanoa ja kysyä kädennostoäänestyksellä että kuka ihan aikuisten oikeasti uskoo että me olemme saamassa tämän takaisin joskus

nyt tehdään periaatteellinen arvovalinta sillä että tämä poistetaan kokonaan eikä esimerkiksi jäädytetä niiden vuosien yli jolloin on vaikea taloudellinen tilanne

tuomioistuinten perusrahoitus on kiristymässä lähivuosina mikä väkisinkin tullee johtamaan työvoimavaltaisella hallinnonalalla henkilöstöleikkauksiin

rakenteelliset muutokset ovat siis tärkeä osa talouden sopeuttamistoimia

suunnitelmissa olevan hovioikeusverkoston supistamisen yhteydessä täytyy kuitenkin käräjäoikeusverkostosta ja toimintojen resursseista huolehtia riittävästi

arvoisa puhemies

tämä vähentää myös muutoshakutarvetta

eduskunnan käsittelyssä oleva minihallitusohjelma on siis nimeään merkittävämpi voimakkaasti kasvua ja työllisyyttä tukeva sekä oikeudenmukaisuutta lisäävä paketti

se tarkoittaa että asianosaiset avustajat todistajat ja virkamiehet matkustavat yhä enemmän ja myös kustannukset ja matkustamisesta aiheutuva ajanhukka ovat joidenkin asiantuntijoiden mukaan lisääntyneet

pieni ja keskituloisten asemaa kohennetaan myös tekemällä kolmeen alimpaan tuloluokkaan tuloverotuksen inflaatiotarkistukset mikä poistaa suunnitellut veronkiristykset

toimitilaverkosta tehty selvitys ohjaa kehitystyötä tulevaisuudessa mutta haluan lisäksi nostaa esille vankilassa tehtävän työn vaikuttavuuden

erityisesti siksi toimenpide on tärkeä signaali hallitukselta siitä että se kantaa huolta pienituloisten asemasta ja myös osoittaa sen konkreettisin toimenpitein

no mitä sitten tulee koko tähän lapsilisäjärjestelmään niin minä luulen että se on sellainen keskustelu joka jossain vaiheessa varmaan on syytä käydä

tiukassa taloustilanteessa pienituloisten asemasta ä pienituloisten asemasta mika pienituloiset ovat myös niitä jotka joka tapauksessa kuluttavat

minä luulen että moni jotenkin kaipaisi täällä perustavanlaatuista yhteiskunnallista keskustelua sen osalta että mikä on sitten lapsilisäjärjestelmän tulevaisuus ja miten me voisimme kohdistaa varoja nimenomaan niille jotka niitä kaikista eniten tarvitsevat auttaa niitä lapsiperheitä joilla on jo tiukkaa ja pystyisimme nostamaan nimenomaan näitä lapsia köyhyydestä

arkipäivän pyörittämiseen liittyviin menoihin vuokriin ruokaan ja liikkumiseen menevät tulot pyörittävät samalla myös kansantaloutta

arvoisa puhemies

suurituloiset taas alkavat taantumassa säästää eivätkä heidän saamansa verohelpotukset siten auttaisi taloutta toipumaan

tilanteessa jossa määrärahat kiristyvät tuntuu kohtuuttomalta että vuokramenoihin joudutaan valtion sisäisen järjestelmän kautta jatkuvasti käyttämään yhä suurempi osuus määrärahoista

nämä hallituksen esittelemät verovähennystoimenpiteet ovat erittäin kannatettavia mutta samalla on huolehdittava siitä että niiden vaikutukset kohdistuvat oikein

ongelmaan on puututtava ennen kuin nämä ihmiset putoavat työmarkkinoilta lopullisesti

nykyinen kiinteistöjen hallinnointijärjestelmämme on toimijoille joustamaton sillä siinä missä ennen laitoksessa mietittiin milloin panostetaan toimintaan enemmän ja milloin kiinteistöjen korjauksiin nyt joudutaan ensin etsimään rahat tiloihin ja sen jälkeen vasta rahoittamaan jäljellä olevilla määrärahoilla toimintaa

sen lisäksi että nykyisen suhdannetilanteen ja korkean työttömyyden aikana tarvitaan tehokkaita työllistämistoimia jotta työntekijät ja työpaikat voivat kohdata pitkittyneeseen työttömyyteen voi liittyä myös muunlaisia sosiaalisia ongelmia joihin tarvitaan moniammatillista apua ja tukea

hallitusohjelmassa sitoudutaan yhä voimakkaasti siihen ettei tällä loppuvaalikaudella heikennetä rakennemuutoksessa painivan teollisuuden toimintaedellytyksiä lisäkustannuksilla tai sääntelyllä

kun hallitus haluaa leikata niin työllisyysmäärärahoista kuin erilaisista kuntouttavista toimista on uhkana että myös pitkäaikaistyöttömyys säilyy korkeana jatkossakin jolloin meillä lopulta voi pudota iso joukko työikäisiä ihmisiä työmarkkinoilta

jälleen kerran lyhyen aikavälin säästötavoitteet lisäävät vain kustannuksia tulevaisuudessa puhumattakaan siitä että pahimmillaan ihmiset syrjäytetään köyhyyteen loppuelämäkseen

jo rakennepoliittisessa ohjelmassa sovittiin toimista nollatuntisopimusten käytön rajoittamiseksi lisätuntien turvaamiseksi osa aikaisille työntekijöille ja alipalkkauksen ongelmakohtien ratkaisemiseksi

nyt tätä tärkeää työtä jatketaan kolmikantaisessa valmistelussa

pakkolakipaketilla yritetään kampittaa erityisesti rakenteellista työttömyyttä mutta sitä tehtäessä on unohdettu kysyntävajeeseen liittyvän työttömyyden syyseuraus yhteys sekä jo työssä olevien työssäjaksamisen ja työkyvyn ylläpidon merkitys

arvoisa puhemies

ohjelmasta puuttuu kuitenkin yksi tärkeä asia nimittäin täysimääräisenä toteutettavat indeksikorotukset jotka olisivat helpottaneet erityisesti eläkeläisiä

kysyntävajeesta johtuvaa työttömyyttä ei korjata palkkoja alentamalla tai työaikaa väkisin pidentämällä tai sairastamisesta sakottamalla